kannatan ed

kannatan ed

esitän että pykälä poistetaan vastalauseen mukaisesti eli tasavallan presidentti voisi osallistua erinäisiin eu kokouksiin entiseen tapaan

arvoisa puhemies vie esityksen neljätoista viisitoista kuusitoista seitsemän plus kekahdeksan edusti kauppila puhemies kannatan kaikkia kiistoja kankaat tekee myös edustajia

kankaanniemi lapua mies enää noussut yhdeksäntoista

usein kallis virhe voi myös

ryske kauppila poimi esteen ehdotukset kakskymmentäyks ja

tauluni on nesteen ehdotuksen pax

nissanin edustaja marion koska jätteen ehdotukset numerot neljä

lystiä toimiva kanadankaan venäläisten ahdingosta ylös ja kuoppa ja puhemiesten ehdotukset kaksi akilles kaksikymmentäseitsemän ja kaksikymmentäkahdeksan mm edustaja sillä mies kanadan edustaja

en esitykset kaksikymmentäyhdeksän kolme kymmenystä ja kolmekymmentäyksi m s pia saarinen

kannatan esitetty ehdotuksia edustaja kähkönen puhemies gen esitykset kolme tässä ihan toimimaton ja tyhjä

kaikki ehdokasasettajat jotka jäisivät kannatuksessaan alle tämän rajan koko valtakunnan tasolla jäisivät vaille edustajanpaikkoja

vaikka jokin valtakunnallinen äänikynnys olisikin hyväksyttävissä se tarvitsisi tuekseen erillisen vaalipiirikohtaisen äänikynnyksen määrittämisen

näin vaalipiirikohtaisella äänikynnyksellä täydennettynä nyt käsillä oleva esitys antaisi vaalipiirikohtaista ehdokasta äänestäneille toivon oman ehdokkaan läpi saamisesta

edellä olevat esimerkit osoittavat myös sen ettei sotien jälkeen nykyisen vaalitavan voimassa ollessa ole tapahtunut poliittisen vallan liiallista pirstoutumista jolla ehdotusta perustellaan

herra puhemies

herra puhemies

kustannukset siitä sälytetään kaikkien veronmaksajien maksettavaksi lisälainanoton muodossa

eduskunnan enemmistö hyväksynee esitykset mutta samalla se jättänee edelleen lapsipuolen asemaan yhteiskunnan tärkeiden toimintojen turvaamisen

hallituksen esityksen mukaan muun muassa hätäkeskuslaitoksen ja poliisitoimen henkilöstöongelmat jäävät vaille kunnollista ratkaisua

nyt oletetaan nimittäin ettei kukaan olisi lainkaan sairauslomilla tai muilla normaaleillakaan vapailla

pelkään pahaa että vanhasen ja kataisen hallitus haluaa ensin viedä päätökseen poliisiorganisaation muutoksen minkä seurauksena jatkossa maaseudulla tulee olemaan kova poliisipula

nyt ehdotus presidentin päätöksentekosäännöistä poistaa käytännössä tämän yhteistoimintavelvoitteen ulkopoliittisista päätöksistä

nykyisen yhteiskunnan muutokset politiikassa tiedonvälityksessä ja kansalaisten elämässä ovat kaikki isoja haasteita kansalaisten todellisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiselle

tosiasiassa presidentin johtovalta ulkopoliittisissa asioissa alistettaisiin ristiriitatilanteissa pääministerin kantaan mikäli eduskunta erotuomariksi määrättynä olisi pääministerin kannalla

kansalaisten perusturvallisuuden takaamiseksi on tärkeää että kaikki työttömät poliisit palkataan mahdollisimman pian

samalla kun koulutus tieto ja tiedon saamisen nopeus yksittäisistä asioista lisääntyy yhteiskunta monimutkaistuu ja päätöksenteon jäsentäminen isoihin ja pieniin asioihin oikeisiin ja vääriin tai hyviin ja huonoihin valintoihin on entistä vaikeampaa

en pidä hyväksyttävänä sitä että perustuslaissa kaikkien merkittävien ulkopoliittisten asioiden päätösvalta keskitetään pääministerille

on vaikea ymmärtää miksi hallitus ei ole kiinnostunut kansalaisten akuuttien hoitoonpääsyongelmien ratkaisemisesta

emme siten kannata ehdotettua kompromissimuutosta missä eduskunnasta tehtäisiin selontekomenettelyineen isoimmissa erimielisyyksissä erotuomari presidentin ja pääministerin välille

nähdäkseni näistä tärkeimpiä ovat vaalialueuudistuksen toteuttaminen jolla pienten vaalipiirien äänestäjät saatetaan yhtäläiseen asemaan isojen vaalipiirien äänestäjien vaikutusmahdollisuuksiin nähden

vaikka koko eduskunta muodostaakin kantansa täysistunnossa on vaikeaa kuvitella eduskunnan kannan poikkeavan pääministerin kannasta

äänestäjien vieraantuminen eduskuntavaaleissa johtuu toki monista syistä mutta se että maassa on pieniä vaalipiirejä joissa pienillä ja keskisuurilla puolueilla ei tosiasiassa ole mahdollisuutta oman kansanedustajan läpimenoon kohtelee kansalaisia todella eriarvoistavasti

näissä ehdotuksissa kiinnitän huomiota ehdotukseen vahvistaa eri väestöryhmien yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia ja syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten osallisuutta

vaikka eurooppa neuvoston kokoonpano on kiinteä on eulla lukuisia muita joko omia tai sitten kolmansien maiden kanssa pidettäviä kokouksia joissa valtionpäämiehet voivat kokoontua virallisesti tai epävirallisesti

vasemmistoliiton mielestä tämä on tärkeä yksityiskohta periaatepäätöksessä mutta tässä muodossaan linjaus jää liian yleiselle tasolle ja ennakoi sitä että asia kuolee hyvien toiveiden hautausmaalle

näissä tasavallan presidentillä tulisi olla jatkossakin mahdollisuus osallistua käsiteltäessä suomelle tärkeitä ulko ja turvallisuuspolitiikan asioita

nuorten ja maahanmuuttajien äänestysaktiivisuuden lisäämiseksi periaatepäätöksessä on useita toimenpide ehdotuksia

mielestäni nuorten passiivisuuden tärkein selittäjä on kotien ja koulujen lähes täydellinen vaikeneminen poliittisesta päätöksenteosta ja vaikuttamisesta

suomen jäsenyyttä eussa ei kirjattu perustuslakiin nimenomaan sen takia ettei perustuslakia tarvitsisi aina muuttaa kun eu tiivistyisi uudenlaiseksi euksi jokaisen aina muutaman vuoden välein hyväksyttävän uuden perussopimuksen myötä

vasemmistoliitto vaatii kouluihin demokratiakasvatusta ja oppilaille omia kokemuksia yhteisten asioiden hoitamisessa

median toiminta ja politiikan välittyminen äänestäjille henkilökeskeisen idols tyyppisen julkisuuden kautta sivuutetaan periaatepäätöksessä lähes täysin

lisäksi valtalehdistön omistuksen keskittyminen poliittisten puolueiden lehtien kuolemat ja sittemmin muidenkin lehtien tilaajakannan hupeneminen johtavat siihen että sähköisen ja verkkotiedonvälityksen mediat muodostavat suurelle osalle kansalaisista ainoan kuvan politiikasta ja päätöksenteosta yhteiskunnassa

nyt esitetään kansalaisille eu mielialahoitoa kun suomen eu jäsenyys kirjattaisiin noin vain perustuslakiin mainitsematta lainkaan mitä tuo jäsenyys tulevaisuudessa oikeastaan saattaa merkitä

moni luuli lissabonin sopimuksen määräenemmistöpäätöksineen lukinneen eun luonteen pitkäksi aikaa suurten jäsenmaiden temmellyskentäksi äänivaltoineen

mediamarkkinat eivät itsessään tuota monipuolista tiedonvälitystä

maiden talousongelmien tultua julki suomenkin ministerit alkoivat muiden eu ministerien kera vaatia oman käden oikeudella ohi hyväksytyn lissabonin sopimuksen että eun pitää saada puuttua jäsenmaiden talousarvioidenkin sisältöihin

tässä esityksessä tähän ongelmaan ei voi antaa kattavaa vastausta mutta pystymme parempaan demokratiaan vaikka paluuta svean käräjäkiville ei olekaan

eli onko mielivaltaisesti ohi hyväksyttyjen eu säädösten toimiva eu se eu mihin suomi nyt halutaan perustuslaissa jäseneksi niitata

oma kysymyksensä on vielä minkälaisiin muihinkin eu muotoihin suomi voitaisiin näin automaattisesti liittää jäseneksi

mikä on suomen tilanne esimerkiksi eun muuttaessa itsensä vaikkapa hyväksytyin määräenemmistöpäätöksin liittovaltioksi

tällaisessa tilanteessa ja periaatteellisestikin vasemmistoliiton eduskuntaryhmä ei ole hyväksymässä perustuslakiin mainintaa suomen eu jäsenyydestä

jotta jatkossa tasavallan presidentin ja hallituksen ulko ja turvallisuuspoliittinen vuoropuhelu tapahtuisi asianmukaisesti esitän myöhemmin eduskunnan hyväksyttäväksi lausumaehdotuksen

eduskunta edellyttää että hallitus valmistelee pikaisesti valtioneuvostosta annetun lain muuttamisen siten että myös tasavallan presidentti voi kutsua koolle hänen ja hallituksen ulko ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan yhteiskokouksen

hallitus ei mitenkään voi perustella sitä miksi kansan suoraan valitsemalla presidentillä ei voisi säilyä nykyiset valtaoikeudet ja miksi niiden muuttaminen olisi tähdellistä

vasemmistoliiton mielestä suomessa on nyt aikaisempien perustuslain tarkistusten jälkeen oivallinen tasapaino eri valtioelinten välillä

hallituspuolueet haluavat järkyttää tätä valtioelinten tasapainoa

jos joku tässä salissa yrittää puolustaa pääministerin asemaa viittaamalla eduskuntavaalien käymiseen pääministerivaalina niin sellainen perustelu on kestämätön

tuskin oli montaa kuukautta kulunut vaaleista kun yksikään silloisista pääministeriehdokkaista ei ollut edes hallituksessa saati pääministerinä

hyvät edustajat hallituksen esityksen sisältämät ehdotukset vahvistavat jo ennestään vahvan pääministerin ja laajojen enemmistöhallitusten asemaa myös suhteessa koko eduskuntaan

oppositioon jäävät puolueet sivuutetaan lähes täysin ja häivytetään hallitsemisessa ja niille jätetään entistä vähemmän tilaa vaihtoehtoisten poliittisten ohjelmien esittämiselle

voimassa olevan lain mukaan presidentti ei ole sidoksissa valtioneuvoston uuteen ratkaisuehdotukseen silloin kun valtioneuvosto tuo uudelleen päätettäväksi asian jonka kohdalla presidentti ei ensimmäisellä kerralla hyväksynyt valtioneuvoston ratkaisuehdotusta

hallituksen esityksessä tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ollessa erimielisiä erityisesti kansainvälisissä asioissa presidentti on sidoksissa valtioneuvoston uuteen ratkaisuehdotukseen ja näkemykseen jos ehdotus vastaa eduskunnan ilmaisemaa kantaa

kansainvälisiä asioita ovat muun muassa jäsenyys kansainvälisessä järjestössä valtioiden tunnustaminen diplomaattisten suhteiden solmiminen ja katkaiseminen sekä valtuuskuntien asettaminen valtiosopimusten allekirjoitusvaltuuksien antaminen valtiosopimusten ja muiden kansainvälisten velvoitteiden hyväksymiseen ratifiointiin ja irtisanomiseen liittyvät päätökset samoin kuin muut ulkopolitiikan johtamiseen liittyvät määrämuotoiset päätökset

tällä tavalla hallitus pyrkii kiertokautta toteuttamaan kansan suoraan vaaleilla valitseman tasavallan presidentin itsenäisen päätösvallan riistämisen

tähän asti käytäntönä on ollut että presidentti on osallistunut eurooppa neuvoston kokouksiin ja muihin huippukokouksiin suomen toisena edustajana presidentin toimivaltaan kuuluvissa kysymyksissä

vasemmistoliiton mielestä presidentin nykyinen asema tulee säilyttää

on tietysti hieman hankala asia suoraan näitä verotasoja verrata koska kansalaisille menevä maksujen ja verojen vertailu pitäisi tehdä sen mukaan minkä verran ovat tuloverotaso ja erilaiset sosiaaliturvamaksut yhteensä

jonnekin saksaankin kun vertaamme niin siellä on tuloverotaso selvästi alhaisempi kuin täällä suomessa keskimäärin mutta sosiaaliturvamaksut puolestaan ovat suuremmat joten suurin piirtein kansalaiset molemmissa maissa joutuvat kuitenkin suhtkoht saman summan prosentuaalisesti tuloistaan maksamaan yhteiskunnalle

herra puhemies

talouden taantuman jälkeiselle pohjoisen ja kainuun kaivostoiminnan menestymiselle on luotava jo nyt hyvät edellytykset myös perusradanpidon suhteen

talvivaaran rakentaminen kainuussa on hyvässä vauhdissa ja tiedossa on että sieltä saatava nikkeli viedään harjavaltaan jalostettavaksi

siksi on tärkeää että puuhuollon turvaamisen lisäksi perusradanpidon kunnostuksessa otetaan erityiskohteeksi myös malminkuljetuksen turvaaminen

satakunnan kansanedustajilla on yhteinen talousarvioaloite akselipainojen korottamiseksi radalla tampereelta satakuntaan jotta talvivaaran nikkeli voitaisiin mahdollisimman edullisesti viedä jalostettavaksi

kokonaisuutena liikenneasioissa satakunnassa koetaan että helsingin herrat kohtelevat rahanjaossa maakuntaamme epäoikeudenmukaisesti

herra puhemies

liikennepoliittisesti meillä satakunnassa olisi rahoituksen vain riittäessä mahdollisuudet suureen ympäristöpoliittiseen tekoon

olen nimittäin aivan varma että matkustajavirroissa tulisi tapahtumaan suuri siirtymä junan käyttäjiksi porista tampereen kautta helsinkiin ja muuallekin suomeen mikäli tasoristeykset porin radalta poistettaisiin ja mikäli saataisiin edes yksi suora junayhteys porista helsinkiin

matka ajan lyhentyessä reilusti alle kolmen tunnin on selvää että matkustajat siirtyisivät ympäristöystävälliseen junaan oman auton käytöstä lentoliikenteestä ja linja autoliikenteestä

tasoylikäytävien poistosta satakunnan kansanedustajilla onkin yhteisaloite

valtioneuvoston ja tasavallan presidentin nykyinen vallanjako edellyttää näiden valtaelinten yhteistoimintaa

ensimmäisessä käsittelyssä presidentin päätöksentekosäännöistä poistui käytännössä tämä yhteistoimintavelvoite ulkopoliittisista päätöksistä

tosiasiassa presidentin johtovalta ulkopoliittisissa asioissa alistetaan ristiriitatilanteissa pääministerin kantaan mikäli eduskunta erotuomariksi määrättynä olisi pääministerin kannalla

en pidä edelleenkään hyväksyttävänä sitä että perustuslaissa kaikkien merkittävien ulkopoliittisten asioiden päätösvalta keskitetään pääministerille

emme siten kannata ehdotettua kompromissimuutosta missä eduskunnasta tehtäisiin selontekomenettelyineen isommissa erimielisyyksissä erotuomari presidentin ja pääministerin välille

vaikka koko eduskunta muodostaakin kantansa täysistunnossa on vaikea kuvitella eduskunnan kannan poikkeavan pääministerin kannasta

kun ensimmäisessä käsittelyssä tasavallan presidentin ulkopoliittista toimivaltaa romutettiin ja kun perustuslakiin tulee maininta suomen eu jäsenyydestä en voi kannattaa käsittelyssä olevaa suomen perustuslain muutosesitystä

tennilän hylkäysesitystä sekä myös hänen lausumaesitystään

herra puhemies

kuopan tekemää muutosehdotusta

piirainen peräsi kotimaisen kalan käytön edistämistä ja ed

kysynkin arvoisa ministeri anttila

tässä kotoutumisen edistämislaissa valiokuntakäsittelyssä kyllä selvästi kävi ilmi ja jo aiemminkin että kunnilla olisi halukkuutta kotoutumisen edistämiseen mutta varoja puuttuu

siksi tuo ensimmäinen lausumaesitys on paikallaan

toinen on sitten tämä harmaa talous

valiokuntakäsittelyssä ei tarpeeksi kiinnitetty huomiota työperäisen maahanmuuton ongelmiin ja jotta villi länsi ei sieltä rehottaisi niin kannatan myöskin tätä toistakin lausumaesitystä